erittäin hyvä puheenvuoro myöskin se ja toivon että puhemies sallii nyt tämmöisen pikkuisen tästä ehkä kauas menevän kommentoinnin mutta puhutaan ihan jo sotaorvoista

eli kaikilla meillä on se tarve siihen että me tiedämme mistä me olemme lähtöisin kuka on ollut se isä kuka on ollut se äiti jota ei koskaan ehkä ole tuntenut

tosiaan toivon että me kaikki päätöksentekijät täällä muistaisimme kun näitä päätöksiä teemme sen että se lapsen ikävä sitä isää tai äitiä kohtaan voi olla erittäin erittäin syvä ja jos me emme luo mahdollisuuksia siihen että heillä on mahdollisuus oppia tuntemaan se isä ja äitini emmi sellollaan haetaan mistä tukkisivat päätöksenteossa

keskustelun päättymistä

eduskunta hyväksyi ensimmäiset esittelyssä on saanut opetetut hallituksen esitykseen sisältyvät laki

jos kunto pysyy ensimmäiset esittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä äiti niin ehkä me silloin olemme vähän epäonnistuneetkin siinä päätöksenteossa

pyysin itse asiassa tämän puheenvuoron aivan sen takia että halusin kiittää tässä edustaja pirttilahtea tästä legendaarisesta kuttupuheenvuorosta josta itse asiassa tänään vasta ensimmäisen kerran kuulin että tällainen perinne täällä on ja olen kyllä tässä nyt vilpittömän ilahtunut ja tyytyväinen että sain sen ihan itse livenä kuulla kiitoksia siitä

perussuomalaisten mielestä palvelurakennemuutos ja avopalvelujen lisääminen on lähtökohtaisesti kannatettava asia edellyttäen että avopalvelut toteutetaan laadukkaasti niihin varataan riittävät resurssit ja että palvelurakennemuutos tehdään hallitusti

iäkkäimmille ovat tyypillisiä muun muassa heikko toimintakyky ja muistisairaudet ja heidän hoitonsa toteuttaminen edellyttää usein ympärivuorokautista turvaa joko laitoshoitoa tai tehostettua palveluasumista

perussuomalaiset huomauttaa että avopalvelujen kehittämisestä huolimatta pitää jatkossakin ympärivuorokautista hoitoa tarjota riittävästi ja laadukkaasti sekä turvallisesti toteuttaen

tämä vaatii valmiutta kehittää henkilöstörakennetta vanhuspalveluissa sekä myös vahvaa johtamisosaamista jossa henkilöstöresurssit kyetään ohjaamaan parhaalla mahdollisella tavalla

esitys lähinnä näin ollen toistaa ikähoiva työryhmän lausuntoa jonka mukaan laitospaikkojen vähentäminen edellyttää muiden palveluiden lisäämistä ja kehittämistä

hallitus ei kuitenkaan ole millään säädöksellä lisäämässä henkilökunnan tai hoidon määrää avopalveluissa kuten kotihoidossa eikä hallituksella ole konkreettisia esityksiä avohoidon kehittämiseen

kyse on myös hoitohenkilöstön työn mielekkyydestä ja työssäjaksamisesta sillä jatkuva kiire ja aikapula kuormittaa myös hoitajia palvelujen saajasta puhumattakaan

perussuomalaiset katsovat että hallitus ei ole huomioinut kaikkein iäkkäimpien ja huonokuntoisten määrän saati hoidon tarpeen kasvua realistisesti eikä tee riittäviä korvaavia toimenpiteitä vähentäessään laitoshoitopaikkoja

olemme myös huolissamme siitä kehityssuunnasta johon tämä pahimmillaan johtaa että vain kaikkein varakkaimmat voivat ostaa nämä palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta

uskommekin että hallituksen esitys johtaa siihen että vanhusten keskinäinen eriarvoisuus kasvaa mikäli selkeitä ja konkreettisia toimenpiteitä ei tuoda lainsäädäntöön tai hallitusta ei velvoiteta toimenpiteisiin jotka tuomme vastalauseemme lausumaehdotuksessa esiin

perussuomalaiset vaativatkin omaishoitajan aseman kokonaisvaltaista parantamista mukaan lukien omaishoitajan yhdenvertainen ja riittävä tuki sekä uuden omaishoitajalainsäädännön pikaista valmistelun aloittamista

arvoisa puhemies

kuitenkin suomen liikenneverkko on huonossa kunnossa

talousarvion mukaan väylien kuntoa turvaavat toimenpiteet keskitetään suurimmille pääväylille niin että niiden kunto pysyy pääosin ennallaan mutta muiden väylien kunto heikkenee ja niillä joudutaan turvautumaan lisääntyvissä määrin nopeus ja painorajoituksiin

on kuitenkin hienoa nähdä että asian vakavuuteen on puututtu ja liikenneverkkoa pohtinut parlamentaarinen ohjausryhmä on yksimielisesti esittänyt liikenneverkon parantamiseen lisärahoitusta ja korjausvelan kääntämistä laskuun

näitä lisärahoja ei kuitenkaan tule ottaa sosiaali ja terveydenhuollon tai opetusalan jo nyt leikattavista määrärahoista

myös sähköistetty ratayhteys kemistä tornion kautta ruotsiin olisi merkittävä panostus alueen taloudellisen tilanteen kohentamiseksi ja elinkeinoelämän tukemiseksi

liikennöinnin kustannusten nousu hallituksen toimien johdosta ja joukkoliikenteeseen suunnattujen määrärahojen leikkaukset tulevat kuluvana vuonna vaikuttamaan joukkoliikenteen vuorojen vähentämiseen lapissa

onko tämänkaltainen joukkoliikenteen alasajo talousarvion mukaista joukkoliikenteen peruspalvelutasoa jonka tavoitteena on turvata jokapäiväiset liikkumistarpeet ja liikkumisen tasa arvo

siihen sisältyy myös työllisyyden ja elinkeinoelämän kaikkinainen tukeminen ja edistäminen mihin eri liikennehankkeet limittyvät vahvasti edustaa piirainen koska poissa ovat seuraavat viisi edustaa peltonen

vihmanen

kun tuossa tuo edellinen puheenvuoroni oli jo tämmöinen kohtuullisen pitkä en näitä lausumaesityksiä siinä enää sitten loppuun ehtinyt lukea mutta ajattelin että ne mielelläni tässä kuitenkin haluaisin vielä kertoa

eduskunta edellyttää että lain toimeenpanossa huolehditaan siitä että ympärivuorokautiseen hoitoon pääsevät jatkossakin kaikki sitä tarvitsevat iäkkäät henkilöt

eduskunta edellyttää että kuntouttavia palveluita lisätään niin avo kuin laitoshoidon puolella jotta iäkkäät säilyttävät toimintakykynsä mahdollisimman pitkään

eduskunta edellyttää että omaishoitajien asemaa parannetaan mukaan lukien yhdenvertainen ja riittävä tuki ja uusi omaishoitajalainsäädäntö valmistellaan pikaisesti

eduskunta edellyttää että asiakasmaksujen vaikutukset vanhusten taloudelliseen selviytymiseen selvitetään ja hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin jotta vanhusten taloudellinen selviytyminen turvataan tasavertaisesti sosioekonomisesta asemasta riippumatta

arvoisa puhemies

hallituksen esitys iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista tähtää laatusuositusten mukaiseen palvelurakennemuutokseen iäkkäiden sote palveluissa

perussuomalaisten mielestä palvelurakennemuutos ja avopalvelujen lisääminen on lähtökohtaisesti hyvä asia edellyttäen että avopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja niille varataan riittävät resurssit ja rakennemuutos tehdään hallitusti

pidämme kuitenkin epärealistisena hallituksen oletusta ympärivuorokautisen hoidon tarpeen vähenemisestä ja kyseenalaistamme rakennemuutoksen tuomat säästöt